eli tämä on valtioneuvoston asetuksella säädettävä asia ja toisena oleellisena pidän sitä mikä aivan viime metreillä kokoomuksen esityksestä tähän mietintöön lisättiin lausumaehdotusta että ympäristölupamenettelyä tehostetaan kevennetään ja nopeutetaan sekä ympäristönsuojelulain muutoksenhakujärjestelmää uudistetaan selvittämällä uuden valitusluvan käyttöönoton mahdollisuus

myös keskustelu on päätti eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan sitä lakiehdotukseen sementin käsittely täysin turvassa

suhtaudun itse hieman kriittisesti ja epäilevästi erilaisiin kiintiöihin

ehkä se tässä on perusteltua niin kuin valiokunta on todennut mutta valiokunnan puheenjohtajalta edustaja vahasalolta kysyisin onko tässä mahdollisesti olemassa se vaara että nuoret eivät ottaisikaan vastaan jotain muuta opiskelupaikkaa kuin sitä ykkössijalla olevaa toivettaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätytyt ensimmäistä yhdeksänteentoista kahdestakymmenestä ensimmäistä kahteenkymmeneenkahdeksaan ja kolmestakymmenestä kolmeenkymmeneenkuuteen lakiehdotukset

nythän aika usein käy niin että henkilö tavoittelee paikkaa esimerkiksi opiskelemaan lääkäriksi ja hän ei sinne ensimmäisellä kerralla pääse ja hän valitseekin jonkin toisen linjan ja lähtee sitten vuodeksi opiskelemaan sitä

eduskunta pysyi ensimmäisenä käsittelyssä tekemässään päätetyssä kahdennenkymmenennenkaan kun yhdeksännen lakiehdotuksen hylkäämiseen rakennusten toinen käsittely sitten hyväksyy

nyt asia etenee tästä valiokuntaan ja toivon että valiokunnassa asia otetaan käsittelyyn ja pohditaan näitä kysymyksiä joita täällä edustajakollegat esille nostivat

voiko tämä malli ajaa siihen että ei enää otettaisikaan toissijaista opiskelupaikkaa vastaan vaan tämä järjestelmä synnyttäisikin ehkä turhia välivuosia

tätä pysyvää menojen ja tulojen epäsuhtaa ei ole järkevää kuroa umpeen vain veronkorotuksilla eikä leikkauksilla niin kuin täällä salissa on tänään monta kertaa todettu

onko tämä noussut valiokunnan käsittelyssä esille

itsekin pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä että me korostamme kodin vastuuta ja sen kautta omaa henkilökohtaista vastuuta jnp

ja samaan aikaan ja samaan tavoitteeseen kuuluvat myös toimet rakenteellisen työttömyyden pienentämiseksi ja yksityisen sektorin tuottavuuden parantamiseksi sekä julkisen sektorin tuottavuuden ja tuloksellisuuden vahvistamiseksi

jos me kaikki toimisimmekin niin hienosti niin emmehän me itse asiassa tässä maassa yhtään lakia sen jälkeen tarvitsisi kun kaikki ajaisivat kauniisti sulassa sovussa

mutta kun aina on niitä jotka haluavat ajaa kovempaa aina on niitä jotka haluavat heittää roskansa maahan ja aina on niitä jotka haluavat muuten tehdä jotain mikä ei ole yleisesti hyväksyttävää

arvoisa puhemies

haluan yhtyä niihin kiitoksiin joita energiatodistuslain muuttamiseen tähtäävästä kansalaisaloitteesta täällä viimeksi keskusteltaessa esitettiin

sen takia me tarvitsemme lakeja ja sen takia tulokset uutiset tiedot kaupungeista osoittavat sen että me tarvitsemme lain roskaamisen valvonnan tehostamiseksi

se on rehellisyyden nimissä todettava ja tyylipisteitä ei varmasti heru eikä kiitosta vaikeista päätöksistä nytkään tule

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan

itse kuitenkin annan täyden tuen ministeri viitasen tavoitteelle jonka hän on julki sanonut eli tavoitteelle että neuvoteltaisiin euroopan unionissa energiatodistukset vapaaehtoisiksi eli niistä voitaisiin luopua vanhojen omakotitalojen osalta

ei tilannetta helpota se että hallituksen sisällä on paljon erilaisia näkökulmia mutta tyytyväinen olen siihen että kuudella hallituspuolueella on kuitenkin halua kantaa vastuuta

tärkeää on se että näitä muuntokertoimia läpikäydään

meidän pitää nostaa työllisyyttä pidentää työuria sekä lisätä yksityisen sektorin tuottavuutta

sen pitää olla tavoite

itse toivon että tämä energiatodistus joka on tehty siis vain ja ainoastaan näiden talojen omistajien eli asukkaiden hyväksi ja heidän asemaansa vahvistamaan saavuttaisi tulevaisuudessa sellaisen aseman kuin esimerkiksi tällä hetkellä on asuntojen kosteusmittauksilla ja kuntokartoituksilla eli käytännössä olisi tilanne että sellainen halutaan joka kerta nähdä ja se koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi

yhteisöveron lasku parantaa yritysten kilpailukykyä ja osaltaan turvaa nykyisten työpaikkojen säilymistä suomessa mutta varmasti myös kannustaa uusien työpaikkojen syntyyn

erittäin merkittävä ratkaisu minun mielestäni on myös niin sanotun suojaosuuden käyttöönotto työttömien ja osatyökykyisten kohdalla

arvoisa rouva puhemies

käsittelimme eduskunnassa viime kaudella kansalaisaloitetta koskien energiatodistuksia

mitä tulee vielä näiden hintoihin kun on keskusteluissa verrattu suomen ja ruotsin tilannetta ja ruotsissa on hieman erilainen järjestelmä tämän direktiivin toimeenpanossa niin on todettava että suomessa hinnat ovat laskeneet merkittävällä tavalla ja ruotsissa tällä hetkellä energiatodistuksesta maksetaan jopa kovempaa hintaa kuin suomessa

eduskunta edellytti silloin että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat ja että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta

mutta pitää muistaa että näistä uudistuksista valtaosan valmistelu on nyt käynnistynyt ja näitä asioita joita tänään täällä itse kukin muun muassa kotihoidon tuesta esille nostaa varmasti tässä valmistelutyössä otetaan huomioon

arvoisa puhemies

poliisin hallintoa varmasti voidaan keventää ja virtaviivaistaa ja se on hyvä asia että poliiseja saadaan lisää tuonne arkeen ja näkymään myös tien päälle

nyt meillä on käsittelyssä esitys joka on itse asiassa aika lailla tämän edellisen eduskunnan hyväksymän ponnen vastainen

itse olen myös hivenen huolissani siitä millä tavalla tuo liikkuvan poliisin hallinto tulevaisuudessa tullaan järjestämään sillä kyllä tosiasia on se että taajamien ja kaupunkien ulkopuolella aika lailla ainoa poliisi joka siellä näkyy on tuo lp liikkuva poliisi joka tekee myös tällaista ennalta ehkäisevää työtä ja myös raskaan liikenteen valvonnassa liikkuvalla poliisilla on merkittävän tärkeä rooli

tässä itse asiassa muutostarve aiheutuu hallituksen mukaan siitä että euroopan komissio on todennut että suomen lainsäädäntö ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä tai rakennusten tiloja on jätetty energiatodistusmenettelyn ulkopuolelle

juuri edellinen eduskunta on antanut tuon ohjeen että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen

kysyisin ministeriltä että jos kuitenkin päädytte siihen että lopetatte liikkuvan poliisin mitä itse en toivo niin millä tavalla pystytään takaamaan se että ei käy lopulta niin että se erikoisosaaminen sulautuukin sitten siihen paikallispoliisin muuhun toimintaan vaan aidosti nämä poliisinaiset ja miehet säilyisivät siellä liikennevalvonnassa

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa aiemmin kun ministeri tiilikainen oli paikalla hän kertoi että nämä toimenpiteet joita edellinen eduskunta edellytti jo silloiselta hallitukselta mutta ymmärtääkseni ne ovat voimassa myös tälle hallitukselle ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn niin sanotun nollarakentamisen lainsäädännön yhteydessä

nyt oikeastaan voisi kyllä kysyä sitä onko tällä lainsäädännöllä nyt niin kiire että tämä täytyy tuoda tässä erillisenä asiana käsittelyyn vai voisiko olla niin että nämä olisi katsottu kokonaisuutena

kun tästäkin salista on esitetty kriittisiä näkemyksiä jopa kielteisiä työperäisen maahanmuuton kannalta että sitä ei pitäisi suomessa katsoa hyvällä niin kysyisin ministeriltä

tietysti olisi tarpeen myös kuulla tästä hallituksen aloitteellisesta pyrkimyksestä siihen että esimerkiksi vanhat omakotitalot vapautettaisiin tästä energiatodistuksesta mitä sen eteen on tehty tietysti sen aikaisten ministereiden aikana mutta myös nykyisen ministerin aikana

millä tavalla te ministeriössä valmistaudutte siihen että meillä on edessä joillain aloilla tulevaisuudessa työvoimapula ja mitkä ovat ne alat jotka ensimmäisinä alkavat kaivata työperäistä maahanmuuttoa

muistan kuinka tätä viime kaudella käsittelimme ja silloin todettiin että euroopan komissio on myös lähtenyt tämmöisen turhan sääntelyn purkamiseen

arvoisa puhemies

ja silloin asuntoministeri viitanen toi esille tämän eduskuntakäsittelyssä ja keskustelussa ja lupasi että hän lähtee määrätietoisesti viemään asiaa eteenpäin

kyllä tässä maassa taiteilijoiden asemasta on syytä kantaa huolta ja se vahvistaa ennen muuta taiteilijoiden asemaa äänitallenteelle tallennetun esityksen osalta ja se on minun mielestäni ihan perusteltua

nyt tuntuu että tässä kuitenkin jälleen eu heiluttaa häntää ja me teemme sen mitä eusta komennetaan

toivon että valiokunta vakavasti vielä pohtii tätä asiaa ja aikataulua varsinkin tämän valmistelussa olevan muun energiatodistuslainsäädännön suhteen ja katsoisi ainakin niin että nämä voitaisiin yhtä aikaa läpikäydä ja tuoda sitten päätöksentekoon jos euroopan komissio sitä sitten loppuun asti meiltä vaatii

on myös hyvä ettei tarvittu lisä orpon työryhmää tätä asiaa ratkomaan vaan nämä orpoteoksetkin nyt saadaan ajantasaistettua tuon direktiivin mukana

mutta olen samaa mieltä kuin edellä puhunut edustaja kopra että me tarvitsemme tällaista ehkä laajempaa tarkastelua tekijänoikeuskysymyksiin

ymmärsin niin että meidän on noudatettava näitä säädöksiä ja meillä ei ole mahdollisuutta niistä irtaantua jos emme tuota direktiiviä pysty muuttamaan mutta hallituksen pitää eduskunnan lausuman mukaisesti tässä olla aloitteellinen

tässä on käyty keskustelua ja muun muassa edustaja hautala ja edustaja elsi katainen toivat esille että tässä on kovaa keskittämistä ja ei kuulla ja kuulemisissa olisi ollut pelkästään kielteistä kantaa

arvostettu puhemies

ainakin kun itse olen seurannut mitä keskustelua kunnissa ja näissä kuulemisissa on käyty siellä on käyty laidasta laitaan keskustelua ja se on ollut nimenomaan nyt tarkoituskin että kun virkamiestyöryhmä on tehnyt pohjaesityksen siitä käydään hyvä rakentava keskustelu ja sen jälkeen tehdään sitten pohjaesitystä eteenpäin vietäväksi ja tämä on se malli

sitten mennään puhujalistaan emusta tai sen edustajia suositusrajasta joka on nyt viisi minuuttia arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viime hallituskaudella kansanedustaja ylikomisario juha hakola nosti asian esille ja puhui silloin ehkä hivenen laveammin vielä kuin mitä tässä lakiehdotuksessa esitetään murhan valmistelusta ja edellä puhunut edustaja maijala puhui murhan ja tapon valmistelusta

on hyvä että siihen on tartuttu vakavalla otteella ja nimenomaan niin että on otettu käyttöön hyvin laajasti nämä erilaiset tavat puuttua nuorisotyöttömyyteen

toivon että tästä eduskunnasta löytyy mahdollisimman paljon niitä kansanedustajia jotka asettuvat sinne luovan työn tekijöiden ja taiteilijoiden puolelle

silloin edustaja hakola teki lakiesityksen törkeän rikoksen valmistelusta ja se nousi esille muistaakseni silloin oliko liedon rahakuljetusryöstön suunnittelun yhteydessä kun poliisilla oli tietoja ja he seurasivat varsin pitkään millä tavalla tuota rikosta valmisteltiin mutta se ei ylittänyt vielä silloin sitä kynnystä että olisivat voineet puuttua siihen

tiedän että omassakin puolueessa on paljon niitä jotka mieluummin asettavat muita arvoja edelle

erittäin tärkeänä pidän sitä että pystymme takaamaan nuorille opiskelupaikan yläkoulun jälkeen mutta myös sitten jatko opiskeluissa

kyllä se niin on että ne isot levy yhtiöt ja mediatalot huolehtivat omista eduistaan ja tekevät jopa sellaisia sopimuksia tai pakottavat tekemään sellaisia sopimuksia jotka ovat hyvinkin kyseenalaisia

itse asiassa jos oikein muistan näistä tapauksista on jopa sellaisia tullut että niissä ovat joutuneet lähestulkoon poliisimiehet syytetyiksi kun ovat menneet puuttumaan asiaan joka ei ole ollut suomen rikoslain näkökulmasta kriminalisoitua

annan kyllä tässä täyden tuen ministeri arhinmäen työlle viedä tätä asiaa eteenpäin nimenomaan taiteilijoiden luovan työn tekijöiden näkökulmasta mutta kuitenkin niin että järkevällä tavalla nämä materiaalit saadaan käyttöön ja niitä järkevän käytön esimerkkejä tarvitaan tämän chisugaten tyyppisissä tilanteissa

mutta itse toivoisin että kun aloite menee eteenpäin niin kaivetaan myös naftaliinista esille tuo ylikomisario juha hakolan tekemä lakialoite ja laajennetaan tämä törkeän rikoksen valmisteluun ja päästään näin asiassa sitten oikeassa mittakaavassa eteenpäin

on erittäin tärkeää että viimeistään ensi hallituskaudella pystymme nostamaan myös kehittämisen kärkeen nämä vanhat sillat ja valtion toisen asteen pienemmät tiet jotka ovat luvattoman huonossa kunnossa suomessa

meillä kirjastot ovat kohta ison haasteen edessä kun materiaalit siirtyvät yhä enempi sähköisiin muotoihin ja on ratkaistava millä tavalla sitten ne saadaan tuon käytön piiriin niin että siinäkin toteutuu kumpikin eli kirjasto jää eläväksi mutta myös nämä tekijät saavat oman osansa

nyt asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemästoista sija voimme nousta ehdotetaan siellä pitää sivistysvaliokuntaan keskusteluun päähän

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten ystävänpäivä on kahdeksastoista sija voimme neuvosto ehdottaa taas eläytyvä perustuslakivaliokuntaan keskustelu on pääsääntöä sielläkään perustuslakivaliokuntaa eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona yhdeksästoista kuudetta kaksituhattakolmetoista kello kymmenen

eduskunnan täysistuntoon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toivon myös että eduskunnassa käydään keskustelua ja selvitetään voitaisiinko makeisveroa ja virvoitusjuomaveroa pohtia lisätyn sokerin sokeriveron suuntaan sillä nyt on tullut entistä enemmän näitä esimerkkejä joissa makeisvero ei toimi oikealla tavalla

on hyvä että näitä asioita viedään keskustellen eteenpäin ja nyt on nimenomaan tärkeätä että keskustelua käydään siellä kunnissa ja me peräänkuulutamme sitä ja sen takia tämä keskustelu on nyt käynnistetty kunnissa laajasti ja sitä viedään eteenpäin

ne edustaja tölli parhaiten tuntevat oman alueensa ja voivat kertoa että meillä tämän näköinen kuntarakenne olisi vielä parempi ja me haluaisimme viedä asiaa tähän suuntaan

samaan aikaan samanlaisella tuotteella suffeli paketissa fanipala pussissa on erilainen vero tämän jälkeen kun ne ovat eri hyllyssä

mutta kyllä itse täytyy antaa kiitosta hallitukselle siitä että keskustalainen paras laki laitettiin nyt sivuun sillä se oli synnyttämässä maahamme aivan uskomattomia hallintohimmeleitä ja taasen hajottamassa toimivia sosiaali ja terveyspuolen rakenteita

on hyvä että se mikä oli itse asiassa edustaja tölli pahinta pakkoa mitä kunnille on laitettu pitkään aikaan on nyt siirretty sivuun ja annettu kunnille mahdollisuus itse kertoa miten lähipalvelut ja lähidemokratia parhaiten siellä turvataan

valvira on kuitenkin selvittänyt tuota lainsäädännön toteutumista ja tullut varsin nopeasti lainsäädännön voimaantulon jälkeen niihin lopputuloksiin että tätä lakia noudatetaan varsin hyvin ravintoloissa

arvoisa rouva puhemies

nuorisotakuulla on saatu paljon hyvää aikaan mutta siitä huolimatta ei nuorisotyöttömyys ole helpottanut ja on hyvä että silloin tehdään myös uudistamista

tarvitsemme jonkinlaisen tasausinstrumentin sillä linja autot eivät maksa käyttövoimaveroa ja sitten taasen näitä tasausinstrumentteja on olemassa tavaraliikenteelle maataloudelle rautateille ja ilmaliikenteelle

yksi pelko joka nousi silloin tuon ravintolatupakoinnin kieltämisen aikaan esille oli ravintoloitsijan esille nostama pelko että se tulee vaikuttamaan dramaattisesti ravintoloiden asiakaskuntaan ja myyntiin

yksi sellainen oleellinen asia on ollut se että sellaista selkeää vastuuhenkilöä ei ole nuorisotakuussa ollut ja sehän nyt tulee

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri pekkariselta

ette vastannut siihen arvoisa ministeri tuletteko jyräämään nämä tuulimyllyt jokaiselle luodolle paikallisten asukkaiden vastustuksesta välittämättä

ne ovat verovapaita ja tarvitsisimme jonkin tasausjärjestelmän niin että tämä energiaveromuutos ei vaikuttaisi ainakaan niin että julkinen liikenne tulisi entistä kalliimmaksi

on hyvä että myös tehdään uudistuksia silloin jos ei saada aikaiseksi sitä tulosta mitä varten sinänsä hyvä nuorisotakuu on alun perin tehty ja kyllä minä kannustan tämäntyyppisiin uudistuksiin

eli mikä on teidän linjanne tähän

kysyisin myös sitä että kun teidän ministerinne lehtomäki ei saa hevosenlannan polttoa suomessa hoidettua kuntoon niin kuin se on hoidettu saksassa ranskassa ruotsissa tanskassa hollannissa niin voisitteko te energiaministeri ottaa käteen myös vähän pienemmän siveltimen ja hoitaa myös tällaisen pienen yksityiskohdan kuntoon

kaikkonen ehtii vielä puhua ennen seuraavaa ministeriä

mutta on totta että määräraha ei ole sitä luokkaa kuin sen ehkä pitäisi olla

arvoisa puhemies

tässä salissa on jopa esitetty puheenvuoroja että elokuvissa tupakointi tulisi kieltää ja myös keskusteluissa on menty niinkin pitkälle että lakupiiput olisi haluttu kieltää

on asioita jotka etenevät vaikka niitä ei kukaan kannata ja on asioita jotka eivät etene vaikka niitä tuntuvat kaikki kannattavan

ukkolalla

mitä enemmän näitä vaikutuksia on tutkittu sitä enemmän on löydetty uusia negatiivisia vaikutuksia ja entisestään tunnetut ongelmat ovat syventyneet

itse asiassa on hivenen surullistakin se että tarvitsemme tällaisessa maassa jossa asumme oman vanhuspalvelulain sen takia että pitäisimme hyvää huolta ikäihmisistä ja he saisivat tarvitsemansa palvelut mutta kun tilanne on se mihinkä se on mennyt niin silloin on ehkä tarpeen säätää vanhuspalvelulaki ja viime hallituskaudella kokoomus ja keskusta totesivat yhdessä ollessaan hallituksessa että vanhustenhoito ei maassamme ole sillä tolalla jolla sen pitää olla

minä omassa puheenvuorossani myönsin sen että määrärahaa leikataan ja sanoin että määräraha ei ole todennäköisesti oikea mutta ihmettelen sitä että edustajat vasemmalta eivät ole esimerkiksi kannattamassa sitä että nuorisotakuuta kehitetään paremmaksi

meillä on tällä hetkellä yksi maamme historian peruskoulumyönteisimmistä hallituksista

omassa puheenvuorossani äsken toin esille sen että nyt nuorisotakuuseen tulee selkeä vastuuhenkilö henkilökohtaista ohjausta ja silloin edustajat vasemmalta toteavat että ei pidä muuttaa mitään

edellinenkin hallitus oli kirjannut omaan hallitusohjelmaansa että ikäryhmien pienentymisestä säästyvä raha ohjataan takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen

näin ollen hallitusohjelmassa sinivihreä hallitus tarttui tähän haasteeseen ja sinne kirjattiin varsin selkeästi että tupakkalainsäädäntöä uudistetaan rajoittamalla tupakkatuotteiden saatavuutta tehostamalla valvontaa ja suuntaamalla ennalta ehkäiseviä toimia erityisesti lapsiin ja nuoriin

vanhuspalvelulakia ryhdyttiin viime kaudella valmistelemaan ja tehtävän sai aivan vaalikauden lopussa itselleen silloinen peruspalveluministeri paula risikko

nuorisotakuusta pitää tehdä parempi kuin ennen

arvoisa puhemies

rahat menivät johonkin muualle mutta kun maahan tuli hallitus jossa on keskusta ja kokoomus rkp ja vihreät niin kokoomuslaisen opetusministerin johdolla nämä rahat ensimmäistä kertaa ohjattiin ja ohjataan nyt perusopetuksen parantamiseen

tässä esityksessä siis ehdotetaan säädettäväksi laki opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja tämän myötä valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan opetusalan koulutuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta tälle perustettavalle osakeyhtiölle jonka toimialaa hieman myös laajennettaisiin kattamaan koulutus konsultointi ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä liiketoiminta

laki saatiinkin viime kaudella varsin hyvään malliin ja tällä hallituskaudella olisi enää tarvittu itse asiassa pieniä tarkennuksia ja laki sitten voimaan

tästä osasta olen itse erityisesti samaa mieltä

lopulta kuitenkin soppa alkoi kiehua aika lailla ja välillä tuntui että tämän lain tärkeinkin tuntui unohtuvan näissä keskusteluissa